aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan kuitenkin todeta sen että tässä on kovin kriittisesti puhuttu vuokratyötä tarjoavista yrityksistä

onnettomuuksissa joissa henkilöihin kohdistuu isoja ulkoisia ruhjeita varmasti huomattavasti parempi kuin sormenjälkirekisteri tunnistamisessa

itse olen jonkin verran heidänkin toimintaansa seurannut ja sellaisia ihmisiäkin tavannut ja tuttavapiiriinikin kuuluu jotka tekevät työtä vuokratyöyhtiöiden kautta

tiusanen ymmärtääkseni myös esille nosti eli sitä että dna rekisteri pitäisi sisällään muun muassa tietoja henkilön perimästä ja perinnöllisistä sairauksista ja on tässä mielessä huomattavasti vaarallisempi kuin puhdas sormenjälkirekisteri

kysyisin ministeri rehniltä vaikka tämä osittain varmasti menee ministeri tiilikaisen osa alueelle

tässä keskustelussa on tullut esille se että tulevaisuudessa meillä eläköityy enemmän poliisimiehiä kuin valmistuu mutta ensi vuosi on haastava

millä tavalla nämä ovat etenemässä

uskon että tämä kiinnostaa myös teitä elinkeinoministerinä sillä teidän sektorillanne lähtisi merkittävä määrä hankkeita liikkeelle jos näissä saisimme nyt nopeasti päätöksiä aikaan

totta kai osa toivoo että sen kautta löytyisi säännöllinen ja pitkäaikaisempi työsuhde mutta moni muun muassa opiskelija ja sellaista työvaihtelua hakeva on valinnut ihan omasta tahdostaan tuon vuokratyöyrityksen omaksi työnantajakseen

on erittäin hyvä että tämä keskustelu on nyt käyty ja on vahva yhteinen näkemys siitä että tulevaisuudessakin opiskelijoiden asemaa halutaan kaikissa puolueissa itse asiassa vihreät ja perussuomalaiset eivät täällä ole olleet paikalla niin salin vasemmalla laidalla ed

kun olen keskustellut esimerkiksi heidän loma eduistaan ja muista niin ainakin vanhassa varamiespalvelussa eli vmpssä näitä asioita on hoidettu varsin mallikkaasti ja vastuullisesti ja pidän sitä erittäin hyvänä

arhinmäen johdolla kuin täällä oikeallakin kokoomuksen ja keskustan johdolla halutaan tulevaisuudessa opintojen opiskelijoiden asema aktiivisesti parantaa

olisiko mahdollista käydä keskustelua tai oletteko käynyt keskustelua työministeri ihalaisen kanssa esimerkiksi siitä että yhteiskuntatakuuta voitaisiin käyttää näiden nuorien valmistuvien poliisinaisten ja miesten työllistämiseen tuon yhden vuoden ajan kun heille ei työtä löydy

tässä oikeastaan ajatuksen tähkä keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään työelämä ajatukseni tähän

olisin mielelläni nähnyt sen että myös tämä opiskelijoiden opintoraha olisi voitu sitoa nyt indeksiin samalla tavalla kuin lapsilisät sidotaan ja kaikki muut jotka olemme nyt tässä hoitaneet

kesällä syksyllä aina tasaisesti tapahtumien yhteydessä nousee esille se millä tavalla roskaaminen on lisääntynyt suomessa

monien tapahtumien jälkeen hauskanpito ja ilottelu valkenee seuraavana aamuna valtaviin jätevuoriin

nurmikot ovat peittyneet monissa kaupungeissa ja kylissä roskista ja tölkeistä ja tienvarret pulloista ja pitsalaatikoista

en tiedä sitten olisiko ollut hieman vähemmän hauskaa niissä juhlissa jos nuo roskat jokainen juhlija olisi juhlinnan lomassa tai sen jälkeen itse kerännyt

en usko että näin olisi tai jos niin on niin minun mielestäni siitä lisäilosta eli roskaamisesta saisi maksaa ja puhun nyt tässä sakosta vaikka tuossa lakiehdotuksessani käytetään siitä luonnollisesti toista lain termiä

arvoisa puhemies

keskustan takarivistä jotkut kansanedustajat ikävästi vääristelivät minun sanomisiani joita en ole täällä edes sanonut ja olisin halunnut nämä nimellä pöytäkirjaan sanotut korjata

varsinkin tuolla keskustan takarivissä valta jota kansa ei vielä ole edes antanut tuntuu nousseen osalla kansanedustajia päähän

pahaa pelkään että mahdollinen keskustan vaalivoittokaan ei ensi kaudella kunnille lisää rahaa tuo vaikka he täällä tänään niin ovat antaneet ymmärtääkin

ja onhan niitä vieläkin tiukempia roskaamislakeja maailmassa vaikkapa singaporesta lähtien mutta pysytellään nyt täällä ihan kotikulmilla

mutta olen vakuuttunut että valitettavasti tällä maalla ja näillä kunnilla ei vielä ensi kaudellakaan niitä miljardeja ole jaettavaksi

sirpa pietikäisen ollessa ympäristöministerinä hämeenlinnalainen poliisimies ilkka iivari teki tampereen yliopistoon lopputyön roskaamiskiellosta

on hämmentävää miten suomalaisessa yhteiskunnassa jätettäisiin yksi tällainen etuus sitomatta indeksiin

kun olemme nyt kokoomuksen johdolla saaneet lapsilisät sidottua indeksiin kaikki muut on sidottu indeksiin ensi vuoden alusta alkaen niin miksi jättäisimme ed

viimeksi sipoon osakuntaliitos oli pakkoliitos joka runnottiin läpi

arvoisa herra puhemies

edellinen puhuja viittasi siihen että pääkaupunkiseudulla on asuntopulaa ja hinnat ovat nousseet ja se on totta

kokoomuksen yleinen näkemys on se että me haluamme niin kuin olemme lausunnossamme opintotuen uudistamisesta lausuneet että opintotuki uudistetaan rakenteellisesti niin että täysipäiväinen opiskelu määrätietoinen opiskelu on mahdollista

tämä itse asiassa tuossa viime syksyisessäkin keskustelussa hieman unohtui että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö jossa poliisi voi rikesakon kirjoittaa ja on ollut aina tuolta sirpa pietikäisen ympäristöministeriajoilta lähtien

kun katsomme esimerkiksi viime kauden tuloksia rakentamisessa niin ne jäivät kyllä luvattoman laihoiksi ja kun taasen katsomme vaikkapa siitä neljä vuotta aiemmin tehtyjä rakentamismääriä niin ne olivat erilaisissa luokissa

tein lyhyen katugallupin tuossa syksyllä aiheesta ja ei kukaan niistä kenen kanssa puhuin ollut koskaan saanut puistojen roskaamisesta sakkoa eikä edes ollut nähnyt sellaista tilannetta eikä tiennyt että ystäväkään olisi sellaista saanut saatikka joku vähemmän tuttu

viime kausi ei nyt mainita keitä oli silloin ministereinä jäi kuitenkin selkeästi niistä rakentamismääristä

arvoisa puhemies

itse olen hivenen ollut tämän lainsäädännön kriitikko ja näen tässä kyllä sellaisia merkkejä jotka eivät välttämättä vie asioita hyvään suuntaan

niin arvoisa puhemies tähän asiaan läheisesti liittyy parlamentaarisesti valmisteltu soten kotikuntamaakunta malli joka on minun mielestäni hyvin ongelmainen

nyt onneksi tällä kaudella jälleen tähän rakentamiseen halutaan ottaa uutta buustia nimenomaan että me saisimme kohtuuhintaista rakentamista ja asumista ja kyllä se kohtuuhintainen asuminen lähtee ennen muuta siitä niin kuin edustaja heinäluoma edellä totesi että pitää olla riittävästi asuntoja

roskaamiskieltojen ikuisuusongelma onkin juuri valvonta

talousvaliokuntakin omassa mietinnössään kuitenkin toteaa että tämä tulee lisäämään ruuan tuontia suomeen

jos esimerkiksi väärin pysäköimisestä voi kaupungin pysäköinninvalvoja ja jopa yksityinen firman toimija kirjoittaa virhemaksun niin miksi sitä ei voisi kirjoittaa roskaamisestakin

heidän mietinnössään todetaan että ruuan tuonti ei merkittävästi lisäänny mutta he myöntävät näin ollen sen että ruuan tuonti tulee lisääntymään tämän lainsäädännön myötä ja minun mielestäni se on väärä signaali

kun tätä hallituksen esitystä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä lukee niin toivoisin että kaikki kiinnittäisivät ison huomion sen yleisperusteluiden talouden näkymät kohtaan

siis mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin lähipalveluihin ja erikoispalveluihin vähenee ja monilta tosiasiallisesti itse asiassa loppuu kokonaan tuo vaikutusvalta näillä todella suurilla alueilla ja lasku jää kuitenkin maksettavaksi

on myös pelko siitä miten pienet lähituottajat tulevat saamaan ruokaa kaupan hyllyille on esitetty tällaista huolta

kyllä olen itse miettinyt sitä kun katsoo näitä kuntia joita nyt esimerkiksi merkittävästi tämä uusi sote malli rankaisee laskun mukaan että jos sellaiset rahat nyt sitten jostain ovat löytymässä ja ne voitaisiin ohjata jo tähän nykyiseenkin järjestelmään niin meillä olisi aika yltäkylläisiä kuntia sosiaali ja terveyspalveluiden näköpiiristä

ehkä alkuun ei tarvitsisi sakkoa kirjoittaa sinänsä myös typeristä tupakantumppien tai karkkipaperien maahan heittämisestä mutta esimerkiksi pitsalaatikot hampurilaisateriapussit puhumattakaan särjetystä pullosta olisivat ran gaistuksen arvoinen hölmöys

pidän sitä hivenen keinotekoisena jaotteluna

tuossa keskustelussa joka viimeksi jäi kesken lainasin myös talousvaliokunnan mietintöä pankkivaltuuston kertomuksesta ja tämä on myös sellainen kohta joka on hyvin tärkeää luettavaa

roskaaminen on nimittäin lisääntynyt meillä vuosi vuodelta

sen takia itse toivon että tätä sote lakia vielä täällä eduskunnassakin vakavasti tarkastellaan ennen muuta siitä näkökulmasta turvaako se nyt aidosti lähipalveluita turvaako se palvelut edes siellä isommalla alueella laadukkaasti asuinpaikasta riippumatta

nimittäin kuinka moni tässä salissa nyt paikalla olevista taikka yleensä meistä tumppaa tupakan omalle kotipihalleen tai heittää karkkipaperin kotipihalleen taikka kodin lattialle

arvoisa puhemies

en oikein ymmärrä mitä tällä syyttelyllä ja historian pöyhimisellä tässä salissa nyt tämän keskustelun aikana voitetaan varsinkaan sillä vastakkainasettelulla jota ed

on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon

tämä kuvaa hyvin sitä tilannetta mikä meillä tällä hetkellä on ja sen takia pitää nyt määrätietoisesti tehdä näitä toimenpiteitä rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi sote uudistusta viedä eteenpäin mutta myös veropolitiikassa sellaisia ratkaisuja että tähän maahan saadaan työtä uusia työpaikkoja ja toimeliaisuutta

mutta itse luulen että tuolla kentällä kunnissa on aika lailla erilainen mieli ja asenne tähän sote lakiinkin kuin täällä eduskunnassa jossa nyt tuntuu että gallupeiden valta on jo noussut osalla vähän päähänkin tässä keskustelussa ennen kuin äänestäjät ovat vielä yhtään ääntä antaneet

arvoisa puhemies

tärkeämpää on minun mielestäni kääntää katse nyt eteenpäin ja siihen miten tulemme näistä tulevaisuuden haasteista yhdessä selviämään ja siihen olen tyytyväinen että valtaosa puolueista ja työmarkkinajärjestöt ovat nyt yhdessä päättäneet lähteä näihin talkoisiin mukaan

tässä esityksessähän ehdotetaan säädettäväksi laki yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

tämä yhtiöittäminen liittyy osana suurempaan uudistukseen eli yliopistouudistukseen joka on tässä saatu hetki sitten päätökseen ja toteuttamisvaiheeseen

ohjataan siis nämä kaupunkien tai jopa kaupungin ja poliisin hyväksymänä vaikkapa vartiointiliikkeidenkin kirjoittamat roskaamisen virhemaksuista saadut tulot uusien julkisten roskalaatikoiden ja vessojen hankkimiseen

ja se pieni liikkumavara mikä tällä hetkellä hallituksella on ollut on haluttu nimenomaan kohdentaa niin että pieni ja keskituloisten työn verotusta kevennetään että saamme tätä tilannetta sitäkin kautta sitten oikaistua

tämän esityksen myötä valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle jonka toimialana olisivat siis talous ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut ja muiden tukipalveluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta

ja jos tulovirtaa eli roskasakon maksajia riittää pitkään niin sitten ostetaan lisää puistonpenkkejä ja parannetaan muuten kaupunkien keskustojen viihtyvyyttä

joskus on vain yksinkertaisesti viisautta ottaa yksi askel taaksepäin jotta päästään tämän myötä monta askelta eteenpäin

pidän myönteisenä sitä että hallitus kuulee kansaa ja on valmis myös korjaamaan esityksiään

tärkeintä ei ainakaan minulle ole nuo keinot vaan se yhteinen päämäärä johon nyt tällä sopimuksella ollaan tähtäämässä

me ainakin luotamme siihen että tällä yhteisymmärryksellä pääsemme suomessa kaikkien yhteiseen tavoitteeseen eli tuohon työurien pidentämiseen ja hyvinvoinnin kestävään turvaamiseen

mutta sitten toisena isona asiana mikä tässä nousee esille on turvapaikanhakijat ja maahanmuutto johon hallitus esittää merkittävää summaa puolta miljardia euroa lisää

osa varmasti näkee tässä lakialoitteessani poliisivaltiota ja vetoaa yksilönvapauteen ja sen sellaiseen

itse en kuitenkaan usko pelkän asennemuutoksen voimaan en usko asennemuutokseen tässä asiassa itse asiassa lainkaan valitettavasti

arvoisa rouva puhemies

isoisämme kantoivat aikanaan vastuuta omalla tavallaan ja sen jälkeen isämme ovat rakentaneet tätä maata ja nyt on meidän vuoromme kantaa tuota vastuuta niin että he saavat arvokkaan vanhuuden ja meidän lapsemme ja tulevat lapsemme myös arvokkaan lapsuuden

ja kun niin monella meistä ei ole käytöstapoja ainakaan juhlatuulella ja tavallinen puhe ei auta niin silloin minusta on otettava kovemmat keinot käyttöön kuten nyt liettuassa

meillä oli tämä yksi julkisuudessa varsin laajasti ollut tapaus ja tänään uusia tapauksia joissa maahanmuuttajat ovat aiheuttaneet turvattomuutta ja tähän tilanteeseen pitää nyt pystyä vastaamaan niin että sisäinen turvallisuus ei tässä maassa järky

tavoitteena oli nimenomaan se että palvelukeskuksen myötä voitaisiin vapauttaa yliopistojen resursseja niiden ydintoimintaan eli opetukseen ja tutkimukseen

yhtenä ratkaisuna pitää olla myös valmius siihen että kun eun ulkorajat vuotavat pitää olla valmiutta myös sisärajoilla ottaa vahvempia rajatarkastuksiakin käyttöön

no jos meillä ei pelkkä puhe riitä ja asenteiden muutosta parempaan on näköjään turha odottaa niin otetaan meillä käyttöön kunnalliset roskaajien sakot mutta jätetään nyt sentään nimet nettisivuilta pois

tässä poikkeamistoimivalta siirretään siis sinne missä tieto on eli ely keskuksilta kuntiin ja kunnat tekisivät jatkossa nämä päätökset

yliopistojen talous ja henkilöstöhallintoa hoitavan keskuksen asiakkaiksi on liittynyt koko ajan lisää toimijoita aluksi ensin yhdeksän eri yliopistoa ja korkeakoulua ja tämän jälkeen sitten certia jatkoi laajentumista

esimerkiksi poliisiylijohtaja vahvisti että myös usealla paikkakunnalla turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaalinen häirintä on lisääntynyt ja nämä ovat sellaisia viestejä joita nyt valitettavasti tulee monesta eri paikasta

en tuosta valiokunnan mietinnöstä löytänyt vastausta siihen onko valiokunta tullut siihen johtopäätökseen että meillä suomessa on tällä hetkellä lainvastaista kohtuutonta hinnoittelua

esityksessä ehdotetaan maankäyttö ja rakennuslakia muutettavaksi siten että elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin siis kokonaan kunnille

tämän viime syksyn aikana taloushallinnon palveluja tuottavaan keskukseen on liittynyt useita eri yliopistoja lisää ja vielä tässä aivan loppuvuodesta kaksi yliopistoa on tullut mukaan

itse toivon että pystymme vielä lisäämään myös poliisimäärää ja poliisimiesten koulutusta niin että tuo sisäinen turvallisuus ja sen tunne eivät järky

myös tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori pertti virtanen arvioi että tämä lainsäädäntö kyseenalaistaa myös kanta asiakkuusjärjestelmät ja se on minun mielestäni yksi mielenkiintoinen näkökulma ja nähtäväksi jää mitä se tarkoittaa

arvoisa puhemies

vaasan yliopisto oli yksi näistä yliopistoista jotka lähtivät heti tuohon palvelukeskukseen mukaan silloin kun tämä perustaminen tapahtui

puistojen ja katujen ros kien keruuseen hupenee kymenlaaksossa useita tuhansia euroja isoihin kesätapahtumiin kotka ja kouvola varautuvat läpi yön kiertävillä roskapartioilla mutta tavallinenkin maanantaiaamu alkaa paperiroskan ruuantähteiden ja pullojen keräämisellä kun hieman katsoin mitä eri puolilla suomea roskaamisesta kirjoitetaan

tuossa katsoin mitä siellä on asiasta oltu mieltä ja vaasan yliopiston talouspäällikkö marjatta larimo totesi että palveluun on oltu tyytyväisiä

töllin esittelypuheenvuorosta lähtien on käyty erittäin hyvää keskustelua monesta eri lähestymiskulmasta ja varmasti on aivan aiheellista myös keskustella siitä onko passilaki sitten oikea paikka säätää tämä niin kuin edustajat zyskowicz ja söderman ja lukuisat muut edustajat täällä ovat toistelleet

kunnille ehdotetaan lisäksi siirrettäväksi kokonaan myös alueellinen poikkeamistoimivalta jonka soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava alueella olemassa olevan liike tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön

itse asiassa sottaisuus ja roskaaminen vähentävät meidän kaikkien asumisviihtyvyyttä ja tämän lakiesitykseni tavoitteena on se että saisimme nyt lisäresursseja lisävoimaa roskaamisen valvontaan

päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen pakerruksen toinen käsittely on päättynyt asia voimaan astuu

mutta tähän sisältyi pientä kritiikkiäkin ja aivan perusteltua kritiikkiä siitä että olemme nyt luoneet yliopistoille oman määräämisvallan autonomian tämän yliopistouudistuksen myötä ja että tässä esityksessä olisi ollut tällaista hieman pakkolunastuksen makua näiden osakkeiden osalta

arvoisa puhemies

nostan enää tässä kaksi asiaa esille toisena nuo yliopistokeskukset jotka ovat aiheuttaneet aika paljonkin tänään keskustelua

me tarvitsemme tulevaisuudessa poliisit entistä vahvemmin muunlaiseen valvontatehtävään kuin roskaamisen valvontaan ja silloin itse olen valmis viemään eteenpäin tätä lakialoitteessa esittämääni mallia

kunta voisi päättää että maankäyttö ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä määräyksestä kiellosta tai muusta rajoituksesta voidaan poiketa laajemmallakin kuin yhden rakennuspaikan käsittävällä alueella silloin kun kysymys on asemakaava alueella olemassa olevan asuin liike tai toimistorakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön

arvoisa puhemies